jos suomessa on metsäkato ja jos me uudistamme soita sen takia että siellä ei ole järkevää pitää puita koska se ei metsätaloudellisesti ole kannattavaa eikä niitä kannata uudestaan ojittaa vaan ne kannattaa soistaa tästä syystä että se lasketaan hyvin suurella todennäköisyydellä eduksi niin niistä tulee hiilinieluja jotka kompensoivat näitä metsäpäästöjä joista suomi joutuu durbanin sopimuksen perusteella maksamaan

monet meistä täällä ovat kuntapolitiikan kautta arkadianmäelle ponnistaneet ja kuntien tilanteet ovat kuitenkin väittäisin aika hyvin tiedossa

perussuomalaisten asiana on vaikuttaa siihen että kaikkein pienituloisimmilta ei oteta ja kaikkein suurituloisimmat voisivat antaa enemmän

muun muassa tietenkin tässä surullisenkuuluisassa tapaus talvivaarassa tuottavuusohjelma ehkä juuri puraisi väärässä kohdassa myöskin osittain vaikka en tietenkään syytä näistä talvivaaran ongelmista ely keskuksia yksinään

kunta ja palvelurakenteet ovat eriytyneet eriytymässä ja tahti kiihtyy eli monella tapaa on maailma vinos sanoi alikersantti rokkakin jo aikanaan

ruokaterveys on kuten sanoin osa kansanterveyttä ja kansansairauksien ehkäisyä

mutta tässä nyt on tietysti hivenen hankalaa se että meillä on parhaillaan menossa valtiovarainministeriön ohjaama virsu hanke tämä keskushallinnon virastosuunnitelmahanke ja sitten meille tulee avi ja ely keskusten ohjausta koskeva laki joka on juuri hallintovaliokunnassa käsiteltävänä

totta kai kuntatalouden vastuullinen kuuluu vaaleilla valituille luottamushenkilöille ja strategia asiakirja auttanee näiltä osin

verenpaine korkeat kolesteroliarvot ylipaino tai yleensä ravitsemustilanne vanhuksilla kuten on todettu täällä ovat hoidettavissa kiinnittämällä huomiota ruokaturvallisuuteen koko elintarvikeketjun matkalta ja käyttäjien tavoista lainsäädäntöön asti

voimme toki kuunnella selityksiä joiden mukaan ihmisillä on siihen oikeus koska he ovat antaneet tälle maalle niin paljon mutta toisaalta voimme perustellusti kysyä mitä maa on tehnyt myös heidän hyväkseen

sen takia tämä asia kannattaa ottaa vakavasti myös valiokunnassa tarkastelun kohteeksi koska on todennäköistä että jos me asetamme tämän raja arvon liian alas niin se estää näiden monien eri tavoitteiden toteutumisen

olen edustaja mäkisen kanssa aivan samaa mieltä että kyllä sen strategia asiakirjan täytyy löytyä jokaisesta kunnasta ja pikkuisen minulla on se epäily että se ei kaikin osin kunnissa niin selkeänä ole ollut mielessä mutta kun se nyt on lain tasolla niin se on mielestäni ihan hyvä näin

tässä ei voi välttyä vaikutelmalta että kun uusi hallitus aloittaa ollaan taaskin perkaamassa ja kampaamassa totta kai tietenkin tarpeeseen mutta varmasti näitäkin lakeja

täällä sopimuksin hoidetaan asiat ja voidaan luottaa siihen että kun aamulla herää ei ole aloitettu vallankumousta tai takavarikoitu perusteettomasti omaisuutta

totean vain sen takia että metsälakikin voi näköjään olla turvetuotannon edistämisessä aivan ratkaiseva joten tämä näkökohta varmaan tulee sitten valiokunnassa tarkkaan tarkasteluun

me perussuomalaiset haluamme edistää kotimaista elintarviketurvallisuutta

tietenkään kuntataloutta ei korjaa mikään jos äkillinen rakennemuutos tulee niin kuin tiedämme näitä muutospaikkakuntia ja alueita on tai sitten vain kunta käytännössä kuihtuu kartalta hiljalleen elinkeinoelämän muutoksen ollessa pysyvä

maaseutupoliittisessa ohjelmassakin todetaan muun muassa perheviljelmäpohjaisesta omavaraisuudesta ja suomen tuotannon turvaaminen on ollut aina suurta viisautta

jotenkin tietenkin toivoo että tämä kokonaiskuva siitä mitä valtion alue ja paikallishallinnossa täytyy tehdä nyt sitten jossakin olisi hallinnassa

arvoisa puhemies

perussuomalaiset olivat hallitusneuvotteluissa joissa saatiin läpi seuraavia asioita tämä on anteeksi toistoa mutta kuitenkin

itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että me tarvitsemme valtion näkymään sinne alueille ja paikallistasolle ja toivon että virsu hankkeesta saadaan sitten hyviä virsuja tähän suuntaan

ruokaomavaraisuuden turvaamisen lisäksi on panostettava myöskin yhtenä esimerkkinä otan valkuaisrehuomavaraisuuden lisäämiseen mikä on kirjattu hallitusohjelmaankin

niiltä osin tietysti kunnat kriisikuntamenettelyn kautta ymmärtävät varmasti tehdä johtopäätöksiä

takuueläke nousee omaishoidon tukea nostetaan toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy kelan hoidettavaksi

no oli talouskriteerinä sitten vuosikate tai alijäämän kattaminen joka tapauksessa on tosiasia että tämä lakiesitys ei nyt kulje ihan rinta rinnan sote uudistuksen kanssa ja varmasti rahoituskuvioon joudutaan puuttumaan tulevaisuudessa ehkäpä hyvinkin pian ja useampaankin kertaan

se voi jäädä sen alle

ja vielä yhden asian haluan ottaa esille kun täällä on puhuttu näitten energiajuomien käytön rajoittamisesta lapsille kuinka se on ehkä vanhemmista kiinni

tässä muutamia näkökohtia metsälaista joka saattaa olla avain vähän muuhunkin kuin pelkkään metsään kohdistuvaan uudistukseen ja suomalaiseen talouteen ja energiapolitiikkaan

eläkeläiset ovat hyvin monimuotoinen ryhmä ja on turha väittää että kaikilla on samanlaiset tarpeet tai samanlainen elämäntilanne

mutta haluan kertoa esimerkin pohjois pohjanmaalta iin kunnasta missä vanhempien aloitteesta kauppaketjut suostuivat siihen että energiajuomia ei myydä alaikäisille ja minusta tällaistakin aktiivisuutta tarvitaan jos lainsäädännöllä emme voi asiaan puuttua

siitä voidaan myöskin onnitella ministeri koskista että tämä asia tuotiin tässä valossa eduskunnan käsittelyyn

onko suunnitteilla maa ja metsätalouden kiinteistöverotus

jos kuntalain uudistuksen yhtenä tavoitteena sanotaan olevan demokratian vahvistaminen niin kuuntelen kyllä hivenen kallella kypärin tätä täällä saatua palautetta ei siis minulle mutta lain valmistelussa

se lisää valinnanvaraa valinnan mahdollisuuksia vastuita metsänomistajille ja se myöskin edesauttaa omalta osaltaan sitä että me pystymme meidän ylivoimaisesti tärkeimmän luonnonvaramme hyödyntämään eikä aseteta tarpeettomia esteitä

onko tässä nyt sitten vähän astian makua kun tätä on parlamentaarisesti seurattu

niitä esteitä asetetaan tuolta meidän rajojen ulkopuolelta ihan riittävästi tälle toimenpiteelle jotka ovat ristiriitaisia jotka ovat päällekkäisiä ja jotka estävät myöskin näiden myönteisten ilmastovaikutusten kohdentumisen ja tekemisen ja myöskin ne estävät sitten meidän järkevän vaihtotaseen kauppataseen korjaamisen ja sitä kautta meidän omavaraisuutemme lisäämisen

ehkä juurikin niin että kuntarakennelain ja kuntalain olisi sitten molempien pitänyt olla perusteellisessa parlamentaarisessa valmistelussa ja uskoakseni se olisi ollut demokratiaa vahvistava elementti

näihin hyvinkin konkreettisiin asioihin mitä tämä kuntalaki sisältää löytyy selkeitä kantoja ja edustaja kalliorinne puhui nyt tästä vaalikelpoisuudesta ja olen jollakin lailla hänen kanssaan samalla linjalla

puhemies

tämän voin allekirjoittaa kunhan hoiva avustajan koulutus on tutkinto joka pidetään ehdottomasti tutkinnon osana sosiaali ja terveysalan perustutkinnossa

jos me mietimme että tulee sitten näitä tasa arvokysymyksiä niin ensinnäkin ehdokashankinnassa jo ehdokkaaksi hankittaisiin tasapuolisesti miehiä ja naisia ja pyrittäisiin semmoiseen kattavaan ehdokashankintaan ja sitten kun asetetaan lautakuntiin ja tulevaisuudessa näihin johtokuntiin jäseniä niin pyrittäisiin sitten semmoiseen napakkuuteen ja tarkkuuteen

ja vaikka näin avataan uusia henkilöstöryhmiä mukaan hoitotyöhön pitää muistaa että vastuu säilyy aina siellä entisellä taholla olen itsekin hoitajataustainen valvonta säilyy luvanvaraisuus säilyy ja ennen kaikkea korkeatasoinen hoitotyön koulutus ja tutkimustyö säilyy suomes

siinä mielessä meidän vielä tarvitsee arvioida tätä asiaa

koulutuksestahan siinäkin on tietysti puolueitten osalta kysymys

mutta ihan näitä konkreettisia asioita johtajasopimukset vaalien ajankohta valtuuston koot pohditaan sitten hallintovaliokunnassa

arvoisa puhemies

ihmiskauppa on vastenmielinen ilmiö ja on hyvä että tämä nyt näin kriminalisoidaan vaikka niin kuin ministeri totesi ihmiskaupparikoksia on ollut vähän prosesseissa esillä ja varmasti siihen on yksi syy

olen kuitenkin huolissani viittomakielen asemasta maassamme se kun jo perustuslaissa määritellään vammaisuudesta johtuvaksi kielelliseksi oikeudeksi ja minua harmittaa ettei sen sivistyksellistä ja kulttuurista asemaa riittävästi nosteta esiin

kuten ykkin toteaa vielä meillä ratifioimatta olevassa vammaisia koskevassa sopimuksessa viittomakieli katsotaan rinnastuvaksi puhuttuun kieleen ja valtioiden tulee tunnustaa viittomakielen käyttö ja tukea sitä

esitutkintalakiin tehtävä muutos koskien tukihenkilön käyttöä on juuri tällainen konkreettinen esimerkki konkreettinen toimenpide tämän mainitsemani ongelman helpottamiseksi

arvoisa puhemies

edustaja maijala käytti totuutta nyt hivenen visusti kun viittasi puheenvuorooni unohtaen tämän ryhmäpuheensa

ihmiskauppaan arvatenkin voin kuvitella liittyy niin voimakkaita uhrin pelkotiloja ettemme täällä salissa varmasti pysty niitä hevillä kuvittelemaan

toisin kuin edellisessä mietinnössä eräs lautakunta lakkautettiin nyt arviolautakunta esitetään siirrettäväksi toiseen virastoon ja kuulemisten perusteella tätä ei ole syytä kyseenalaistaa

viittomakieliset voivat tuottaa kulttuuria ja sivistyksellisesti näkyvintä meillä on muun muassa viittomakielinen luokanopettajakoulutus ja vaikkapa viittomakieliset uutiset

tämä on niin kuin puheenjohtaja totesi kaikille osapuolille tärkeä lautakunta siinä mielessä että virheet tunnustetaan tunnistetaan ja niistä otetaan ennen kaikkea opiksi

tuulienergia on kotimaista mutta ei ongelmatonta kuten eilen kuulimme mot ohjelmassa kuinka nyt ulkomaalaiset ovat käsi ojossa tämän tariffin perässä

tietenkin maailman muuttuessa ja tekniikan kehittyessä on tullut aika uudistaa puutavaran mittauslakia niin kuin tässä puheenjohtaja toi esille yhdistää se tähän aiempaan lainsäädäntöön ja varsinkin kun energiapuun käyttö on lisääntynyt

elikkä tämä on mielestäni aivan vastaava tilanne kuin siinä että meitä ihmisiä varten on potilaslaki niin että tämä arviolautakunta eläinlääkintävahingoista on tarpeen näin yleiskeskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin vähäisenä lakiehdotukseenisemmän käsittely on päättynyt

perehtymistä uhrien auttamiseen tarvitaan monissa ammattiryhmissä ja olen hivenen eri mieltä kuin edustajakollega tolvanen siitä etteikö poliisikin varmasti jotakin neuvontaa ja koulutusta tässä tarvitse

jos me aiomme olla biotalouden edistäjämaa ja toisaalta sitten hyötyä myös tästä biotaloudesta itsekin on hyvä että tämä lainsäädäntöesitys nyt on tullut

myös sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöt mutta varmasti myös veroviranomaiset ja ammattiliitot ovat merkittävässä roolissa näitten ihmiskaupan uh rien tunnistamisessa

tarvittaessa tulee uudelleen harkita toimintojen siirtämistä jyväskylän yliopistoon

vastalauseessa on kiinnitetty huomiota juuri heikomman osapuolen asemaan niin kuin kyllä alkuperäisessä esityksessäkin mutta jaan tämän huolenaiheen jonka edustaja kalmari esitti

kuten mietinnössä todetaan myös kieli on oleellinen kansallisen identiteetin ja kulttuurin perusta niin muistakaamme että kyse on suomalaisesta viittomakielestä

lisäksi toivon että suomessa käytännön työssä huomioidaan että miespuoliset uhrit tutkimusten mukaan jäävät helpommin huomiotta ja saamatta apua kuin naispuoliset ja myös se että kyseessä ei välttämättä ole kansainvälinen toiminta vaan suomen rajojen sisäpuolella tapahtuva yhtä hyvin

kannatan tietysti tätä vastalausetta ja yhdyn hänen ajatuksiinsa siitä että meidän on oltava kuitenkin varuillamme siitä tuleeko tämä heikomman osapuolen asema tarpeeksi huomioitua uuden lainsäädännön puitteissa

kielet ovat sivistyksen

keskusteluun päätti että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksesta

puhemies

aikuiskoulutus on tärkeä asia

arvoisa puhemies

ministeri koskinen otti puheensa alussa mielestäni aivan hyvin esiin sen että metsäsektorin murroksesta on suomessa selvitty ennenkin ja monta kertaa

on helppo kannattaa tätä hallituksen esitystä ja kun täällä puhutaan työurien pidentämisestä ja työelämän kehittämisestä niin siksikin näen pelkästään positiivisena tämän esityksen

mutta mitä tässä sanoi edustaja anttila että tämä asia olisi hyvä valmistella parlamentaarisesti niin kyllä siinä on viisautta juuri sen takia mitä on puhuttu että nämä ovat poliittisesti valitut valtuustot jotka tätä asian punomista jatkavat

ja olen iloinen että valiokunta on vielä kiinnittänyt huomiota ammattitutkintostipendin ikärajaan ja jättänyt tämän asian vireille sikäli että tätä voidaan vielä jatkossa kehittää sillä toivon ainakin tulevaisuudelta että opiskelu ei meiltä koskaan loppuisi vaan meillä olisi mahdollista huolimatta iän karttumisesta osallistua opintomaailmaan

mutta vielä tuosta elinkeinoelämästä kun täällä on korostettu sitä että kuntauudistuksella saadaan elinkeinoelämään uutta virtaa

ja jos vielä ajatellaan sitä että tämä on yksi osa koulutusta jolla syrjäytymistä voidaan ehkäistä tai sieltä syrjäytyneiltä poluilta ihmisiä ottaa takaisin pilkettä on

mekaanisen puunjalostuksen tulevaisuudesta on pidettävä huolta ja haluan myös tuoda esiin sen mitä näissä salikeskusteluissa tänään on tuotu elikkä puurakentamisen kotikutoisten esteitten purkamisen ja muutoinkin puurakentamisen vauhdittamisen

tämän ehteltavaa niin tätä on päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön viekin mutkaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättynyt lähetekeskustelua varten senkin vuoksi kyllä helppo kannattaa

haluaisin korostaa myös että julkinen sektori on merkittävä kansantalouden osa ja voisi osaltaan olla esimerkkinä puurakentamisen lisäämisessä kuten esimerkiksi on oulun vaalipiirin alueella haapavedellä pudasjärvellä rakennettu suuria hirsikomplekseja päiväkoteja hirrestä saatu terveilmaisia rakennuksia vaikka toki on myönnettävä että volyymi ei ehkä niin suuri ole mutta se on kuitenkin hyvä alku

se on myös turvallinen ja sillä tuotetaan ruokaterveyttä sillä niinhän se on että terveys tuotetaan eri rakenteissa kuin siellä sosiaali ja terveyspalveluissa toki sielläkin mutta ennaltaehkäisyssä ruoka on varmasti yksi tärkeä tekijä

kiitoksia hallinto ja turvallisuusjaoston puheenjohtajalle ja ministerille esittelystä

edellisessä kohdassa puolustusministeriön hallinnonalalla kuultiin loihe lausumaan sanonta että budjetti nyt on sitten mitä se on ja varmaan osaltaan voidaan todeta myöskin tältä osin kuten ehkä olette joutuneet varmasti jumppaamaan näitä asioita ministeriössä kun tuntuu että valtiovarainministeriö voittaa aina

arvoisa puhemies

nyt kun kuuntelee edustaja myllykoskea te luettelette suuren joukon sitä mitä perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjetissaan

meillä on myös raskasta lainsäädäntöä kuten on todettu joka tuottaa hallinnollista taakkaa ja kuten edustaja myllykoski sanoi viljelijöille aivan uuvuksiin saakka

edustaja heikkilä toi hyvin esille sen että tässä on hyvin monenlaista strategiaa kerroksittain metsäsektorilla mutta mitä niillä saadaan aikaan mikä on se kirkas maali

mutta sisäisen turvallisuuden tilasta on keskusteltu perusteellisesti niin kuin totesitte muun muassa välikysymysten yhteydessä ja nythän hallintovaliokunta todellakin saa sitten kuultavaksi tämän pora kolmosen eli poliisin hallintorakenneuudistuksen etenemisen

arvoisa puhemies

tämä metsäasia on niin valtavan ihanaa että kyllä tästä täytyy puhua täällä salissa mahdollisimman paljon ja valiokunnissa myöskin

me implementoimme direktiivit aivan liian tarkasti ja liian etupainotteisesti jolloin siitä syntyy koko kansantaloudelle kohtuutonta taakkaa

yksi tärkeä mielestäni yksi tärkeimpiä strategisia lähestymistapoja on nimenomaan yksityismetsätalous jonka turvin suomen metsiä on hoidettu pääsääntöisesti hyvin perinteitä ja luontoarvoja kunnioittaen ja eräs merkittävä suomalainen hieno perinne ovat jokamiehenoikeudet jotka sallivat meidän nauttia luonnosta ja siis metsistäkin monella tavalla ja luontoa varjellen